samalla on kuitenkin todettava että autovero ei ole eikä sen pidä olla palkanlisä eikä suoranainen palvelussuhteen etu mutta todellisuudessa se kyllä mielletään lisäporkkanaksi

aloitteen ensisijaisena tarkoituksena oli poistaa keinotekoista byrokratiaa ja selkeästi vanhentunut käytäntö niin sanotun muuttoajoneuvon verotuksen osalta siltä osin että ajoneuvo viedään ulkomaille niin sanotusti käyttöä varten

keinotekoisen siitä aiemmasta käytännöstä teki se että kriisinhallintatehtävissä työskentelevät rauhanturvaajat joutuivat viemään tuon mahdollisen muuttoajoneuvonsa esimerkiksi palveluspaikan naapurimaahan odottelemaan oman palveluksen loppumista

näin tehtiin vuosikymmenet voisinko sanoa yli kaksi vuosikymmentä mutta hyöty siitä on mennyt pääsääntöisesti ulkomaalaisille huolinta ja laivayhtiöille

keskeisin muutos mahdollistaa alennuksen autoverotuksessa myös niissä tapauksissa joissa ajoneuvoa ei voi terrorismin tai sotatilan vuoksi tai muista näihin rinnastetuista syistä oleellisesti heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi käyttää tai säilyttää

kyse on siis yhdenvertaistamisesta siten että kaikki ne jotka työskentelevät tällaisella alueella kriisinhallintatehtävissä oli kyseessä sitten siviili tai sotilaskriisinhallinta ovat oikeutettuja edellytysten täyttyessä autoveron alennukseen

on myöskin tässä kohtaa paikallaan esittää toive siitä kun luin tuota hallituksen esitystä joka sinällään on aivan oikea ja erittäin hyvä kokonaisuus mutta kuitenkin on tärkeää huomioida eräs asia että kun sitten aletaan määrittelemään tuota kriisinhallinta aluetta tai paikkaa jossa palveltuaan henkilö on oikeutettu ajoneuvon tänne tuomaan ei voi nimittäin olla niin että jokainen tapaus arvioidaan sen hetkisen alueen tilannearvion perusteella juuri sillä hetkellä kun tullausmuodollisuuksia täällä tehdään

arvoisa puhemies

nimittäin tässä hallituksen esityksessä viitataan muun muassa ulkoministeriön matkustusohjeisiin ja pidän varsin kaukaa haettuna sitä että viittaus ulkoministeriön matkustusohjeisiin olisi määrittely sille voidaanko katsoa paikka kriisialueeksi tai yleensäkin tällaiseksi

aikaisemmin täällä jo todettiinkin ihan keskustelun alkuvaiheessa että sosiaali ja terveysministeri paula risikko tuo ennen juhannusta hallituksen esityksen tästä

tämähän on ollut erittäin hyvää ja osin jopa raikasta keskustelua ja kun tämän keskustelun pöytäkirjan aikanaan sitten liittää valiokuntakäsittelyyn missä tätä hallituksen esitystä käsitellään niin uskon että sen kautta sitten tähän pykälämuotoiluun ja muuhunkin saadaan selvyys

ohjeet eivät tietääkseni ole tarkoitettuja niille henkilöille jotka työskentelevät kyseisellä alueella vaan niille henkilöille jotka siellä maat burman ja jotka sinne matkustavat joten on hyvin kaukaa haettua että tällainen otettaisiin oikeusperusteeksi kun arvioidaan tätä kokonaisuutta

e olen itse arvioinut sitä että eepä tätä samaa asiaa kun pohdin tulin siihen lopputulokseen että kyllä lähtökohta mielestäni on se että jos esimerkiksi yk pyytää henkilökuntaa siviilikriisinhallintatehtäviin tai sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin jollekin alueelle niin ei sitä varmastikaan suomen tullin tarvitse enää pohtia olikohan tuolla alueella kriisi vai ei

jokainen meistä varmasti tässä salissa ainakin me kolme edustajat plus puhemies olemme sitä mieltä että jos yk pyytää kriisinhallinta apua anteeksi ministeri pekkarinenkin on vielä paikalla niin ei varmasti ole tullin tehtävä sitten pohtia kansallisella tasolla sitä onko alueella kriisi vai ei

tähän kokonaisuuteen vielä tietysti täytyy todeta se että jos aletaan sitten paikallisesti arvioida onko alueella kriisi vai ei mitkä ovat olosuhteet niin jokainen joka on joskus käynyt tuolla alueella tietää että välillä ollaan tilassa missä käydään rauhanneuvotteluja ei välttämättä sada mitään kranaatteja niskaan tai ei ole tulitaistelu käynnissä toisaalta taas voidaan olla hyvinkin esimerkiksi afganistanissa tämmöisten merkittävien tilanteiden alla

mutta kokonaisuudessaan tämä asia on mielestäni ainoa sellainen asia tässä esityksessä mihin toivoisin että asian valiokuntakäsittelyssä kiinnitettäisiin huomiota koska muutoin tilanne johtaa ennakoimattomuuteen ja ennen kaikkea valituksiin

en halua uskoa että tähän esitykseen olisi kätketty tällainen kiistakapula mukaan vaan lähden siitä että tämä on kenties pieni lapsus mikä on tapahtunut ja se olisi helppo täällä valiokuntakäsittelyssä korjata

sekin on korjattu

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

arvoisa herra puhemies

tässäkin lakialoitteessa on kyse tietyllä tavalla välinpitämättömyydestä siitä että toisen omasta toiselle hallintaan luovutetusta ei välitetä

tämä asia tulee valitettavan usein esiin esimerkiksi kauppakeskuksissa invalideille varatuilla parkkipaikoilla taloyhtiöiden pihoilla taloyhtiöiden asukkaiden itselleen varaamien parkkipaikkojen väärän käytön vuoksi

ajoittain tästäkö keskustelu tästä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta pysäköinninvalvontayrityksistä jotka antoivat edellä mainituilla paikoilla eräänlaisia pysäköinnin virhemaksuja

totean että eräänlaisia pysäköintivirhemaksuja ja nimenomaisesti tämä lakialoitteeni onkin nyt suunnattu siihen että tällaista voisiko sanoa villiä tai tietyllä tavalla sääntelemätöntä toimintaa ei tulisi olla

kuitenkin lähtökohta on se että jos pohditaan tämän yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutusta on samalla todettava että näillä yrityksillä oli satoja sopimuksia satoja sopimuksia

se kertoo siitä että marketit taloyhtiöt ja monet muut yksityiset alueiden haltijat eivät olleet tyytyväisiä siihen tilanteeseen joka siellä vallitsi

arvoisa herra puhemies

rakenteellisesti selonteko jakautuu kolmelle tasolle

jos toisaalta pystyvät hyvä niin mutta tälläkin hetkellä tilanne on se että vuoden alusta käsitykseni mukaan helsingin pysäköinninvalvontaa lisättiin kuudella viralla ja se ei kuitenkaan vielä varmuudella riitä

lähtökohtaisestihan tilanne on se että ylimpänä pysäköinninvalvojana toimii kunnassa poliisipiirin päällikkö tai kunnallinen pysäköinninvalvoja jonka lääninhallitus on määrännyt kuitenkin näissäkin tapauksissa poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alaisuudessa

ulkopolitiikka on usein hektistä ja tapahtumarikasta puolustuspolitiikan kenttä taas muuttuu hitaammin joskin turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset tulee ennakoida ja tunnistaa ajassa

pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa sanotaan taas se kenen toimesta ja missä järjestyksessä kunnalliset valvonta apulaiset otetaan palvelukseen ja määrätään tehtäväänsä

pohjoismainen yhteistyö nousee viime päivien uutisoinninkin valossa huomionarvoiseen asemaan

käyn tämän seikkaperäisesti läpi koska tämä on sellainen asia että tässä nopeasti saadaan vääriä käsityksiä saadaan käsitys siitä että talonmiehet alkavat sakottaa mistä tässä ei ole kysymys

eli lähtökohta on se että poliisipiirin päällikkö tai hänen sijastaan kunnan pysäköinninvalvoja siis olisi pidettävä pääni sijasta kunnan pysäköinninvalvoja voi valtuuttaa alleviivaan sanoja voi valtuuttaa vartiointiliikkeen kiinteistönhuoltoyhtiön tai jonkin muun vastaavan yrityksen ei siis yksityistä henkilöä vaan yrityksen palveluksessa olevan henkilön suorittamaan pysäköinnin säännösten valvontaa yksityisellä alueella ja määräämään rikkomuksesta tämän lain mukaisia seuraamuksia eli virallisia kunnan pysäköintivirhemaksuja

se tarkoittaa siis sitä että siitä saatu tuotto tulisi kunnan kassaan ja myöskin perintätoimet olisivat silloin lainmukaisia aivan samoja kuin on normaalissa pysäköinninvalvontamenetelmässä

lisäksi suomi varautuu lähettämään rauhanturvaajia yk operaatioon tsadiin jonka arvioidaan olevan vielä isaf operaatiotakin kalliimpi

operaatiot tarvitsevat lisää rahaa pitääkseen yllä nykyisen tasonsa

mikäli nämä edellytykset saadaan lakiin mikäli nämä kaikki toimivat niin kuin pitää sen jälkeen tässä ei ole minkäännäköistä tulkinnanvaraa ei mitään aukkoa ja tämä edellytys voidaan saada aikaan

itselleni jää hieman avoimeksi mitä asteittaisella konkreettisesti tarkoitetaan

näkemykseni mukaan selontekojen valmistelussa on jatkossakin välttämätöntä korostetusti huomioida kuntien poliisin ja pelastustoimen alueiden mahdollisuudet ja voimavarat näiden toimiessa pääasiallisina varautumisen toteuttajina

voimavarojen oikealle mitoitukselle on välttämätöntä toteuttaa kaikki kattava uhkien arviointi ja riskianalyysi kansallisella tasolla

tässä yhteydessä esitän toiveenani että tämän asian valiokuntakäsittelyssä olisi myös hallintovaliokunnalla mahdollisuus antaa lausuntonsa selonteossa nimenomaisesti sisäisen turvallisuuden osalta

johtopäätöksenä vallitsevasta tilanteesta on että kaikissa valtakunnallisissa turvallisuutta ohjaavissa asiakirjoissa toimijoiden tulee tehostaa yhteistyötään viestinnässä kansalaisten eri hallinnonalojen virkamiesten sekä poliittisten päätöksentekijöiden suuntaan

lisäksi selonteossa mainittu kansallisen varautumisjärjestelmän selvitys vielä tällä hallituskaudella on vaikuttamisen seuraava tärkeä alue

totean kuitenkin tässä sen kun ed

pulliainen puheenvuorossaan toivoi että tämä hallintovaliokunnassa käsiteltäisiin että käsitykseni mukaan tämä on menossa liikenne ja viestintävaliokuntaan ja toivotaan että siellä tämä saa hyvän käsittelyn

pulliainen puheessaan mainitsi elikkä asiakokonaisuus ei ole niin mittava etteikö tätä pystyisi käytännössä hänen vertauskuvallaan yhden illan töillä tekemään kuntoon

mutta kiitän kommenteista ja kiinnitän vielä huomion siihen että allekirjoittajina on kahta puoluetta lukuun ottamatta kaikki oikealta vasemmalle tässä aloitteessa eli yksimielisyyttä on

tiusaselle ette ollut kuulemassa äsken tuota esittelypuheenvuoroani että viittasin juuri siihen että tämän asian selkeyttämiseksi tulisi mennä järjestelmään jossa annettaisiin kunnallisia pysäköintivirhemaksuja ei siis tällaisia yksityisen yrityksen maksuja mutta antajana voisi olla yksityinen yritys jonka poliisipiirin päällikkö tai kunnallinen pysäköinninvalvoja on hyväksynyt

voi myös peruuttaa tämän asian lähettämistä terveysvaliokunta on käytävä arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys huumausainelain muutoksesta on odotettu jatke viime kesäkuussa täällä hyväksytylle huumausainelain muutokselle jossa kyseessä oli huumausaine nimeltä mdpv tai yhdisteen nimeltä mdpv huumausaineluetteloon ottaminen

on erittäin hienoa että tämä asia on nyt ehdotuksen tasolla täällä ja näin ollen tilanne paranee päivä päivältä näiden kemiallisten huumausaineiden osalta ja ennen kaikkea siltä osalta että ne saadaan entistä joustavammin huumausainelakiin mukaan

tätä kyseistä hallituksen esitystä kutsutaan tuolla viranomaispuolella myöskin nimellä odotushuonelaki

se tarkoittaa sitä että kun näitä kyseisiä yhdisteitä tulee markkinoille niin entistä joustavammin kyetään saamaan nuo kyseiset yhdisteet sitten huumausainelain piiriin ja näin ollen myöskin järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisuudet toimia sitten näiden aineiden levittämisen puolesta mahdollisimman pienillä sanktioilla saadaan poistettua

tässä lakiesityksessä on kuitenkin aivan kuten edellisessäkin muutamia sellaisia asioita joihin haluan puuttua lähinnä perustelujen osalta

korostan että tämä on erittäin odotettu ja hyvä lakiesitys mutta on tärkeää myöskin että sosiaali ja terveysvaliokunta puuttuu muutamaan merkittävään asiakokonaisuuteen lähinnä sen takia että tämä asia on äärimmäisen hankala

ymmärrän hyvin sen ja tiedän että valmistelijat varmasti ovat huippuhyvin pohtineet tätä huumausainelakikokonaisuutta ja näin mutta rohkenen kuitenkin muutamia yleisperusteluja ja yksityiskohtaisia perusteita tässä ottaa esille

ensinnäkin yleisperustelujen perusteella vaikuttaa siltä että virkamiehet ovat hieman voisiko sanoa väärin ymmärtäneet suvereenin valtion roolin huumausainepolitiikan määrittelyssä

tämä on hyvin tärkeä tiedostaa

otan kolme esimerkkiä sellaisista jotka voisi ehkä hieman tarkentaa tai ainakin perustella toisella tavalla

otan siteerauksen tuosta lakiesityksestä

suomen huumausainelaki ei siten sisällä säännöstä joka sallisi uusien huumaavien aineiden määrittelyn huumausaineeksi ilman kansainvälisesti tehtyjä päätöksiä

juuri niin koska nehän ovat niin kuin tässä sanotaan suvereeneja valtioita ja ihmetyttää etteivät muka kaikki voisi tehdä samaan tapaan kuin suomessa tehtiin viime kesänä mdpvn kohdalla

eli tässä on mielestäni selkeä ristiriita siinä että juurihan meidänkin parlamenttimme teki kesäkuussa tällaisen päätöksen ja emme me sitä mistään kansainvälisistä parlamenteista kysyneet etukäteen

lähtökohtana voidaan pitää että kansallista päätöksentekoa ei tulisi käyttää sellaisiin aineisiin joita vakiintuneen käytännön mukaan ei eussa välttämättä kiellettäisi lainkaan

ehdotetun pykälän nimittäin voi lukea niinkin että e alakohdassa tarkoitetut aineet olisivat huumausaineita ominaisuuksien ja sitten tässä lakiesityksessä olevan niin sanotun early warning ilmoituksen perusteella riippumatta siitä onko aineesta annettu valtioneuvoston asetusta

tällöin siis huumausaineasetuksen ratkaisisi käräjäoikeus syytejutun yhteydessä eli aine voisi olla huumausaine vaikka siitä ei olisi annettu asetusta

siltä osin siis perusteluissa näyttäisi olevan virhe

siinä todetaan

tarkemmista säännöksistä puhuminen on mielestäni jossain määrin harhaanjohtavaa ja jos tarkoitus on että alakohtaan e kuuluvat aineet nimenomaan kokonaisuudessaan määritellään asetuksella niin silloin se täytyy tehdä niin eikä niin että joka kerralla erikseen käräjäoikeudessa syytejuttujen kohdalla tämä kokonaisuus tehdään

lopuksi arvoisa herra puhemies on hyvä todeta että tämä kuten jo alussa sanoin on erittäin hyvä ja odotettu laki

on äärimmäisen tärkeää että tähän kokonaisuuteen pystytään joustavasti puuttumaan ja tuossa kun kollegoideni kanssa olen keskustellut niin otan esimerkkinä tämän kesäkuussa huumausaineeksi luokitellun mdpv huumausaineen

se on lähes poistunut markkinoilta

toki yksittäisiä isojakin eriä silloin tällöin takavarikoidaan mutta lähtökohta on se että sitä ei ole katukaupassa enää siinä määrin

aivan lopuksi arvoisa herra puhemies minä toivon että tätä asiaa käsittelevä valiokunta eli sosiaali ja terveysvaliokunta ottaisi huomioon näitä ajatuksia joita tässä heitin

sosiaali ja terveysvaliokunta tai lähetekeskustelua varten

tiivistelmä kului

arvoisa herra puhemies

olen erityisen huolestunut siitä miten tällä hetkellä varsinkin täällä pääkaupunkisedulla jos kohta tietysti tämä koskee muutakin maata poliisilaitosten rahoituskehykset ensi vuodelle pystytään kokonaisuudessa turvaamaan

nyt tilanne on se että tämän vuoden niin sanotut siirtyvät erät ovat olleet varsin pienet ja monet laitokset ovat lähtökohtaisesti alijäämäisiä jo lähdettäessä ensi vuoden henkilöstömenoja määrittelemään

tämä on erittäin huolestuttava tilanne koska tiedän että sama koskee myöskin pääkaupunkiseudun muita poliisilaitoksia ja tiedän että maan muut poliisilaitokset ovat olleet ainakin syksyn aikana suurin piirtein samassa tilanteessa

tähän kokonaisuuteen on luvattu luonnollisesti korjausta mutta kyllä tilanne on kuitenkin se että kun katson sitä hieman pääkaupunkiseutukeskeisesti sen myönnän on todettava se että tässä kaupungissa on erittäin paljon poikkeuksellisia tilanteita jotka tulevat eteen joten lähtökohta on se että jos alijäämä on jo tammikuussa nähtävissä niin oikeastaan voi sanoa että suunnittelu ainakin on vähintäänkin haasteellista

toinen kokonaisuus mihin haluan kiinnittää tässä puheenvuorossani huomiota on poliisien määrä josta täällä on kokonaisuudessakin käytetty monta puheenvuoroa

tämä kokonaisuus luonnollisesti tulee poistamaan tässä aikaikkunassa niin sanotun poliisin työttömyyden

on erittäin ikävää että tällä hetkellä on työttömiä poliiseja mutta positiivista taas sitten on toisen kautta se että aivan viime viikolla tulleiden tietojen mukaan poliisikouluun hakijoiden määrä on lisääntynyt käsitykseni mukaan lähes tuhannella verrattuna aikaisempaan

arvoisa herra puhemies

toivon että tähän saadaan korjaus

haluan vielä todeta että lähtökohta on se että valtiovarainvaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä sen suhteen että on lisätty tähän kokonaisuuteen muun muassa aivan hallintovaliokunnan toiveiden mukaisesti aselakikysymykseen aselain kouluttajakysymykseen sekä sitten tuohon lainausmerkeissä sanottuna krpn toimitalohankkeeseen tuo määräraha

talon käsittely

valtiontaloutta pidettiin yllä voimakkaalla elvytyksellä ja velanotolla mutta näillä toimilla vältettiin monia tuhoisia seurauksia yhteiskuntamme perusrakenteisiin

onkin tärkeää että velkaantumiseen suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella

hallitus pitää huolta toisin kuin edellinen puhuja erheellisesti väitti kaikkein heikoimmista eikä jätä ketään yksin

tämä tapahtuukin erityisen hyvin nuorten palkkatukimallin jatkamisella sekä panostuksella nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön

viime vuonna kiittelin puheessani hallitusta niistä määrätietoisista toimenpiteistä jotka mahdollistivat tuolloin työttömänä olleiden poliisien työllistämisen

käsitykseni mukaan tilanne johtuu osin siitä että nuo viime ja tänä vuonna käytössä olleet työttömien poliisien palkkaamiseen osoitetut palkkarahat ovat nyt pois poliisitoimen menoarviosta